kuten debatissakin jo totesin vanhuspalvelulain mukainen laitoshoidon purkaminen ei voi toteutua ellemme saa rakennettua lisää ikäihmisten tehostettua palveluasumista ryhmäkoteja ja myös aivan uudenlaisia asumisyhteisöjä

niitä olisin kyllä nyt kaivannut sillä nämä esitykset heikentävät niin paljon työntekijöiden oikeuksia ettei kovin kevyillä perusteilla näihin lakimuutoksiin olisi syytä mennä

se edellyttää kuitenkin resurssien turvaamista silläkin puolella sillä myös rajavartiolaitoksen ensisijainen tehtävä rajaturvallisuudesta huolehtiminen on hoidettava hyvin

nyt heikennetään irtisanomissuojaa ja lisätään työelämän epävarmuutta sellaisilla keinoilla joiden vaikuttavuudesta ei ole minkäänlaista varmuutta tai edes tutkimuksiin tai tilastoihin perustuvaa todennäköisyyttä

erityisesti muistisairautta sairastavien henkilöiden tarpeet tulee ottaa paremmin huomioon koska tietyssä muistisairauden vaiheessa ihminen ei voi elää enää omassa kodissaan vaan hän tarvitsee kodinomaista asumista sellaisessa paikassa jossa järjestetään ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa

olisin halunnut tietää miten esimerkiksi työntekijän takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen jolla siis samalla heikennetään irtisanomissuojaa ja irtisanomisperusteita parantaa yritysten kasvuhalukkuutta ja lisää työllisyyttä millä hallitus siis perustelee tätä lakiesitystä

kuten jo edellä sanoin me olemme suomessa aika vanhanaikaisia ja tämä näkyy meidän suurena laitoshoidon määränä

suosittelisin monelle muullekin tutustumista hollannissa sijaitsevaan muistisairautta sairastavien kylään jossa muistisairautta sairastavat voivat asua omantyylisissä kodeissaan ja osallistua itse arjen pyörittämiseen

suomessa on jo tällä hetkellä irtisanomissuoja kovin heikko ja nyt sitä heikennetään entisestään ja tulevaisuuden kuva voi olla seuraava siis tämä lakiesitys mahdollistaa tämänkaltaisen tilanteen

kylässä on kampaaja kauppa ravintola ja kaikki muutkin normaaliin elämään liittyvät asiat joissa muistisairaat voivat käydä ja hoitaa asioitaan normaalilla tavalla tietysti autetusti

vaikeastikin dementoituneet asiakkaat säilyttävät siellä toimintakykynsä eivätkä esimerkiksi tarvitse lainkaan rauhoittavia lääkkeitä sillä he tuntevat asuvansa ja olevansa kotona

muutoksen tarkoituksena on kannustaa työttömiä aktiivisuuteen heti työttömyyden alussa jotta työelämävalmiuksien heikentyminen ja pitkittynyt työttömyys voidaan estää

tässä asiassa toivoisin meidän ottavan oppia hollannista

työnantaja voi siis näin helposti sanoa irti työntekijän keplotella neljä kuukautta vuokratyöntekijän avulla ja sitten palkata pysyvään työsuhteeseen nuoremman ja halvemman ihmisen tekemään samaa työtä

kiitos

samankaltaisia ongelmia tässä lakiesityksessä on muitakin ja meidän on syksyllä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa syytä tutkailla tätä lakiesitystä hyvin tarkkaan nimenomaan työntekijöiden oikeusturvan näkökulmasta

toisaalta nostoa puoltaa se että aiemmat ikärajan nostot ovat vähentäneet irtisanomisia niissä ikäluokissa jotka eivät ole oikeutettuja työttömyysturvan lisäpäiviin ja siten johtaneet ikääntyneiden korkeampaan työllisyyteen

onneksi tässä lopullisessa lakiesityksessä perusteeton työsuhteen määräaikaisuus on rajoitettu koskemaan vain pitkäaikaistyöttömien työllistämistä

hallitusohjelman mukaanhan tämä koskisi muitakin kuin pitkäaikaistyöttömiä ja silloin se olisi todella heikentänyt huomattavasti määräaikaisten työntekijöiden asemaa monellakin tavalla

eläkeputki ei toki ole työttömyyden syy mutta työmahdollisuuksien ollessa heikot irtisanomiset ja lomautukset kohdennetaan hyvin helposti eläkeputkeen oikeutettuun ikäryhmään

toivotaan nyt että tämä korjattu muutos lisää työnantajien halukkuutta palkata pitkäaikaistyöttömiä työhön

kiitos

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kysymys onkin siitä että nyt tämä hallitus tekee useita päätöksiä jotka vaikeuttavat lapsiperheiden tilannetta ja lisäävät sillä tavalla sitä lapsiperheköyhyyttä

uuden liikuntalain tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan kansalais ja seuratoimintaa sekä huippu urheilua

olisi ollutkin toivottavaa että hallitus olisi tehnyt kokonaisvaikutusten arvioinnin kaikista lapsiperheisiin kohdistuneista säästöpäätöksistä

tärkeää on myös lain toteutumisen vaikuttavuuden arviointi esimerkiksi noin kolmen vuoden kuluttua kun uudistuksesta on saatu riittävästi käytännön kokemusta

mielestäni hallituksen yksi keskeinen ongelma onkin se ettei tämä hallitus yleensäkään tee näitä kokonaisvaikutusten arviointeja vaan ne asiat tulevat tänne yksitellen ja silloin niitä on hyvin vaikea kokonaisuutena hahmottaa

toki jokainen meistä itse päättää liikkuuko vai ei mutta kun tien tulee mahdollistaa monipuolisia liikuntamahdollisuuksia joko itsenäisesti tai yhteistyössä järjestöjen kanssa kaikille väestöryhmille

olen saanut tänään kaksi palautetta tästä lakiesityksestä ja molemmissa on sama huoli eli se että lakiesityksessä mainitaan vain valtakunnalliset liikuntajärjestöt mutta ei alueellisia liikuntajärjestöjä

liian vähäinen fyysinen aktiivisuus on maailmanlaajuisesti neljänneksi suurin ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja

kannanotossa on kolme keskeistä sanomaa

muistisairaus ei automaattisesti vie kenenkään ihmisen itsemääräämisoikeutta

jos ajatellaan suomessa esiintyviä yleisiä kansansairauksia niin liikunnan avulla voidaan ennaltaehkäistä hoitaa ja kuntouttaa muun muassa diabetesta masennusta erilaisia muistisairauksia sekä sydän ja verisuonisairauksia

olemme huolissamme siitä että itsemääräämisoikeuslaki saattaa johtaa rajoitteiden käyttöön silloinkin kun toiminnan kehittämisellä riittävällä henkilökuntamitoituksella sekä henkilökunnan osaamisen vahvistamisella rajoitustoimista voitaisiin päästä kokonaan eroon

on huomattava että rajoittaminen on nähtävä kaltoinkohteluna tai jopa pahoinpitelynä tapauksissa joissa rajoittavan toimenpiteen käytölle ei ole kestäviä ja selkeitä perusteluja

korostamme että kaikista rajoitustoimista pitää aina raportoida ulkopuoliselle valvovalle viranomaiselle ja tehdylle päätökselle tulee löytyä aina vastuunkantajat

edustaja mäkisalo ropponen leppoisavat edustajat rantakangas arvoisa puhemies

kemiallisella sitomisella viittaamme lääkkeiden käyttöön esimerkiksi rauhoittamiseen sekä käyttäytymisen ja tunteiden hillitsemiseen ilman terveydellisiä tai sairaanhoidollisia perusteita

kiitämme lakiesitystä siitä että lain lähtökohdaksi on otettu muistisairaiden ihmisten oikeuksien kunnioittaminen rajoitta vien toimenpiteiden käytön vähentäminen ja haasteellisten tilanteiden ennakointi

arvoisa puhemies

toivon että lain jatkokäsittelyssä valiokunnissa varmistetaan että nämä muistisairaiden oikeuksiin ja oikeusturvaan liittyvät asiat ovat selkeästi lakiin kirjoitettuna

vaikka ensi vuonna voimaan astuvassa ikälaissa korostetaan omassa kodissa asumisen ensisijaisuutta jossakin vaiheessa omassa kodissa asuminen ei ole enää inhimillisesti ottaen oikea vaihtoehto

muistisairaudet ovat tyypillinen esimerkki jossa sairauden tietyssä vaiheessa ihmisen on päästävä asumaan joko ryhmäkotiin tai tehostetun palveluasumisen muistiyksikköön

saadessaan asianmukaista hoitoa ja kuntoutusta koko sairauden ajan eivät muistisairaat ihmiset tarvitse sairauden loppuvaiheessakaan yleensä laitoshoitoa mutta lähes aina he tarvitsevat kodinomaisia asumisyksikköjä

asian laajuuden takia tilanteen korjaamiseksi tarvitaan pitkäjänteinen suunnitelma ja vahva tahtotila toteuttaa se

haluan vielä kerran korostaa sitä että jos lapsi ja nuori käyttäytyy häiritsevästi niin ensisijainen tehtävä on miettiä miksi hän käyttäytyy näin eikä suinkaan miettiä rangaistuksia

ja kuten edustaja heinonen sanoi niin jos vaikka kysymyksessä on koulukiusaaminen niin sen koulukiusaamisen taustallakin on jotakin ja sekin pitäisi selvittää

liian usein lapsi jolla on esimerkiksi neurologisia häiriöitä leimataan koulussa häiriköksi eikä hän saa tarvitsemaansa tukea ja kuntoutusta

arvoisa puhemies

valitettavasti kunnissa säästetään jopa näissä asioissa ja koulussa voi olla lapsia jotka tarvitsisivat ensisijaisesti asianmukaista psykiatrista hoitoa

lopuksi haluaisin kiittää edustaja mattilaa jos hän täällä olisi siitä että hänkin puheenvuorossaan huomioi erilaiset oppijat

minä olen itse muistisairauksien hoidon asiantuntija ja siitä näkökulmasta tiedän oikeastaan aika paljon siitä mitä muistisairaan ihmisen hyvä asuminen ja hoito on

vuodeosastolla olevista ikäihmisistä suurimmalla osalla on muistisairaus

erilaisilla oppijoilla on edelleen suuri riski pudota normaalilta oppimispolulta ja tulla esimerkiksi häiriköksi vain sen takia ettei opettajilla ole riittäviä valmiuksia tunnistaa näitä erilaisia oppijoita ja käyttää erilaisia opetusmenetelmiä

muistisairautta sairastavaa liikkuvaa henkilöä ei saisi koskaan pitää vuodeosastolla ellei siihen ole lääketieteellistä tai muuta perusteltua syytä koska hän ei tarvitse laitoshoitoa hän tarvitsee turvallisen asumispaikan esimerkiksi ryhmäkodin jos hän ei selviydy siellä omassa kodissaan

muistisairautta sairastavien kohdalla kotihoidon kehittämistä on myös omaishoidon kehittäminen kuten ministerikin totesi

muistisairautta sairastavien henkilöiden omaisten parissa tehdyn tutkimuksen mukaan ohjattu neuvottu ja riittävästi tukea saanut omainen jaksaa hoitaa läheistään noin vuoden kauemmin kuin omainen joka kokee jääneensä hoitotehtävässään yksin

kuten ministerikin totesi niin eläkeiän mekaaninen nostaminen ei auta työurien pidentämisessä ellei näitä varhaisia työkyvyttömyyseläkkeitä saada vähennettyä

siis omaisen ohjaus neuvonta ja psykososiaalinen tuki pidentävät kotihoitoa yhdellä vuodella eli toimintatapoja kehittämällä saadaan siis ihmeitä aikaan

osa asian korjaamiseen liittyvistä toimenpiteistä kuuluu sosiaali ja terveydenhuollon alueelle erityisesti työterveyshuoltoon ja varhainen kuntoutus on varmaan avainasemassa mutta usein kysymys on kuitenkin työhyvinvoinnista laajemmin

edustaja eestilälle haluan vielä lopuksi todeta tästä tanskan mallista että tanskan kotihoidon kehittämisen malli lähtee juuri siitä minkä ministeri totesi äsken keski suomessa tehtävän

edellisen työni näkökulmasta voin sanoa että suomessa on edelleen paljon niin sanottuja sairaita työpaikkoja joista helpommin jäädään eläkkeelle tilaisuuden tullen työpaikalla olevan pahan olon takia

ensin pitää kotitilanne selvittää ajan kanssa ja perusteellisesti ja moniammatillisessa työryhmässä ja lähteä sitten yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa miettimään miten saadaan ihmisen toimintakyky säilymään ei siis valmiita palvelupaketteja kuten nyt annetaan vaan yksilöllisiä kuntouttavia ratkaisuja heti hoitosuhteen alusta alkaen

esimerkiksi lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin suurimpia riskitekijöitä ovat köyhyys ja eriarvoisuus ja nyt kuitenkin näillä hallituksen päätöksillä lisätään lapsiperheiden köyhyyttä ja eriarvoisuutta

tässä asiassa olisi pitänyt pohtia kyllä tarkemmin mitä tästä lakiesityksestä seuraa jos nämä toivotut tavoitteet eivät sitten toteudukaan

hyötyhaitta analyysi puuttuu kokonaan samoin kokonaisvaikutusten arviointi on jäänyt tekemättä ja se on minusta kyllä paha puute näin ratkaisevalla tavalla työelämää muuttavassa lakiesityksessä

kun tätä lakiesitystä lukee niin tulee semmoinen olo että hallitus ainoastaan arvelee asioiden tapahtuvan mutta näyttö puuttuu kokonaan

täällä on puhuttu paljon työllistämiskynnyksen alentamisesta ja kyllä minä nyt edelleenkin kysyn mitenköhän se työllistämiskynnys alenee esimerkiksi tämän takaisinottovelvollisuuden heikentämisellä

tai siis no kyllähän se tietysti alenee kun on helpompi sanoa irti ensin entinen ja palkata sitten tilalle uusi mutta tätäkö me ihan oikeasti haluamme

yhdyn kuitenkin sivistysvaliokunnan mietinnössään esille tuomaan huoleen siitä etteivät nuoret itse eivätkä myöskään yritykset tiedä tarpeeksi oppisopimuksen mahdollisuuksista

suurin osa työnantajista pitää nykyisin saamaansa korvausta ihan kohtuullisena mutta he arastelevat tähän oppisopimukseen liittyvää suurta byrokratiaa ja paperisotaa

edellisessä puheenvuorossani toin esille muistisairautta sairastavien henkilöiden kannanoton mutta terveydenhuollon opettajana minun on valitettavasti todettava että muistisairaiden ja kehitysvammaisten hoito ja hoivatyössä myös tutkimusten mukaan käytetään paljon turhaa rajoittamista ja jopa kovakouraista käsittelyä ja voidaan puhua myös kaltoinkohtelusta

arvoisa puhemies

esimerkiksi muistisairaiden hoidon lääkkeettömistä hoitokeinoista ei ole riittävästi tietoa

tämä lakiesitys on myöskin erittäin kannatettava sillä tässä on tavoitteena kelan byrokratian vähentäminen ja toisaalta myös kelan palvelujen tasalaatuisuuden parantaminen

kysynkin ministeriltä

miten tämä massiivinen koulutus on oikein tarkoitus järjestää

yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen siellä mietinnön mukaisesti

lakiehdotuksen ensimmäinen järkevä asia

muun muassa indeksileikkaukset palvelumaksujen korotukset eläkkeensaajien asumistuen heikentäminen lääkekorvausten pienentäminen ja opintotuen leikkaukset vaikeuttavat vähävaraisten kansalaisten elämää